arvoisa puhemies

katuverkotkaan eivät ole turvassa tältä hallitukselta vaan kuntien valtionosuuksien leikkauksella jopa suurempien kaupunkien katuverkostot heikkenevät

yksityisillä teillä ongelmat ovat huomattavat

teidemme yleiskuntoa kuvaa hyvin se että asvalttiteiden pinnoitetta kuoritaan pois ja asvalttiteistä tehdään sorateitä

kysyn arvoisalta pääministeriltä

tienpinta on tielle kuin katto joka suojaa sitä kosteudelta ja jos tämä katto on rikki pinnoite on rikki myös tien runko heikkenee ja vaurioituu ja lopulta tie joudutaan peruskorjaamaan

kuntajakolaki on mielestäni tehty liian hätäisellä päätöksenteolla ja se on lähinnä sanelupolitiikkaa

tämän seurauksia ei ole kunnolla pohdittu tämän seuraukset ovat näkyvissä vielä monen sukupolven ajan ja kaikki tämä on tehty sanelupolitiikalla ilman parlamentaarista yhteistyötä

se on nyt tämmöinen kansallinen määräys vielä minkä perusteella nämä tuet annetaan

me emme saa tehdä semmoisia säädäntöjä ja päätöksiä millä me heikennämme oman aluskantamme kilpailukykyä

elikkä on aina toimittava isänmaan asialla

te tulette tekemään tätä kautta muun muassa koulujen leikkauslistan ja tämä on yksi tämmöinen negatiivinen asia tästä koko laista mistä ei ole puhuttu oikeastaan mitään

jos lähikoulut lähikoulujen ala asteet vähenevät niin onko siitä säästöä mitä te tavoittelette näillä luvuillanne

nouseeko se pystyyn siinä vaiheessa kun yhteiskunnan pahoinvointi lasten keskuudessa mahdollisesti kasvaa

te ette ole tässä tavoitelleet mitään muuta kuin lukuja

teillä on malli ei kunnon mietittyä sisältöä

nämä kaikki verot polttoaineverot varsinkin rasittavat myös raskasta liikennettä ja tämä toimii tasaveron lailla alvin lailla kaikissa ostamissamme tuotteissa joten tämä on teiltä tasaverotoimintaa

tämä meidän vaihtoehtomme on nimenomaan ohjelma missä on sisältö

me olemme keskittyneet sisältöön emme mallin nimeen vaan sisältöön

tämä hallitus ja aikaisemmat hallitukset ovat säästäneet siitä niin paljon että vauriot tulevat ulottumaan jo niiden teiden perusrunkoon

meneekö sekin polttoaineverosta tasaveron lailla kaikkien kansalaisten kukkarosta

tämä oli vain yksi esimerkki näistä ajattelemattomuuksista mitä hallitus on tässä kohtaa tehnyt

tässä vaiheessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hylätä tämä huono sanelupolitiikalla tehty lakiesitys ja siksipä kannatan edustaja mattilan tekemää hylkäysesitystä

lusto on allerginen arvossa kuin myös tienestiksi neljäkymmentäviisi ruskeasuon soini jos kannattaa jos

tuo kuva miesten ehdotuksen neljäkymmentäkuusi ja siitä eteenpäin

viidenkymmenen

ja edustavuus

rakkaalle tytölle tekemiä

on tehty mediasta poikkeava ehdotukselle joten joudumme

viljaa tuoda lernerin ehdotus yksilöity

meidän

arvoisa puhemies

sotalapset sotaorvot ovat tosiaan asioita ja yhteiskunnan osia mistä on puhuttu liian vähän

tässä on kyllä eu antanut meille semmoiset reseptit että me olemme niitten kanssa ongelmissa ja tämä rajoittaa juuri yrittäjyyttä niin kuin edustaja tolppanen sanoi

pidentyy ja arvosteli korotus viisi ei pidä vasta

minun oma isäni on sotalapsena ollut ruotsissa ja siinä onnellisessa asemassa että siellä oli hyvä perhe ja sain sinne sitä kautta yhden sukuhaaran vaikkei biologista sidettä olekaan

enkä olisi uskonut tämänkään hallituksen menevän näin yrittäjyyttä rankaisevaan suuntaan mutta se on sitten taas eri asia

liikenne ja viestintävaliokunta katsoi asiantuntijakuulemisen perusteella että tuo meidän linjamme on riittävä ja minä tahtoisin nyt vain nähdä sen jonkun toisen maan mikä tekee yhtä rajoittavaa tästä säädöksestä kuin mitä suomen hallitus nyt ajaa

kuitenkin isä tuli tänne suorittamaan asevelvollisuutta meni takaisin sinne perheeseen ja tuli tänne ilman että on semmoista pysyvää sidettä kumpaankaan perheeseen ilman että on pysyvää sidettä kieleen

sen

polttoaineverojen nosto on jo sinänsä kilometrikorvausten leikkaamisoperaatio ja vaikka ette tekisi tätä niin ne sen polttoaineverojen noston kautta leikkaantuvat

sotakone ja antena kolme i kaksi kuusi poissa uskonto on omaksunut miten muka sen koon miten työt ja extacytusehdotus kahdeksan ei kyllä vastaamaan

tämä voi nyt vaikuttaa sitten myöhemmällä iällä

esimerkiksi vanhainkoti kutsuu jossain vaiheessa ja monesti ne vanhat muistot tulevat vanhat takaumat tulevat voi olla että kieli muuttuu ruotsiksi

äänestyksen

miten vanhainkodit ovat valmistautuneet tähän tämmöiseen arkipäiväiseen asiaan

pakotatte ihmiset asumaan tietyissä ryppäissä missä on työpaikat ja näitten liikkuvien työntekijöiden kohteet

kannatan edustaja mattilan tekemää esitystä

sotakomentele neljään yli kymmentä eri koossa kaksikymmentäviisi osku torrokset miten

miten te tuette tätä työntekijää joka välttämättä tarvitsee autoansa liikkumiseen

videoidusta kettu sjöroos yksitoista ei pidä vastaava

pidempiaikaista nimistönuskaksitoista ii tavast oma

sota kolme kuusi joa neljäkymmentä eri poissa kaksi kolme uskontoon omaksunut niiden mukaan se miten työ arvostelu majoitusvälitystä ei pidä vastaava

osoite on viisi ja yli kaksi poissa kaksi kaksi osku toimivat nyt miten

yty ja aidosti major viisitoista yklta vastaava

minäkään en pidä isoimpana kysymyksenä sitä ostaako joku ulkomaalainen suomesta mökin itselleen mutta asiassa on ilmennyt myös epäkohtia joihin on syytä puuttua

menestys on annettu sotaan

mänty aidosti lomailtu seitsemäntoista ei pyydä vasta

maa alueita ja mökkejä on ostettu strategisista paikoista ja niiden hallinta ei ole enää suomella siinä määrin kuin aikaisemmin

äänestyksen

tästä syystä olisi aiheellista ehkä pohtia nimenomaan edelleenmyyntiä etteivät tämmöiset strategiset kohteet mene esimerkiksi jollekin ulkomaiselle aseteollisuuden yhtiölle pahimmassa tapauksessa

koska ystävämme eu tietää tässäkin asiassa kaikki asiat paremmin kuin me itse täällä suomessa niin raideliikenteen yksityistäminen tulee halusimme sitä tai emme

olen sinänsä huolissani koska kysymyksen esittäjät ovat valiokunnan jäseniä ja tämä todistaa sen että he eivät ole tienneet mistä he ovat olleet päättämässä

tämä eu asetushan on ollut voimassa jo monia vuosia ja asetuksen vastaisesti suomi teki kansallisen lainsäädännön määritelläkseen tarkemmin väliaikaisen liikennöinnin ja sitä nyt eun pakotteista poistetaan

tavaraliikenteen puolella tarvitsee muistaa se että se on hyvin marginaalinen alue mille raideliikenne sopii parhaiten

mutta nämä väliaikaisuuden määritelmätkin ovat olleet vaikeita valvoa koska vaikka tällä kaudella on tehostettu niin viime kaudella yhtenä osa alueena liikkuva poliisi lakkautettiin

vanhustenhoidossa pitäisi lähteä aina sen ihmisen ehdoilla

miten tässä vaikeassa tilanteessa missä kunnat ovat ei ole resursseja laittaa ja kehittää yleensäkään asioita

miten saataisiin esimerkiksi aikaa lisää hoitajille että he pystyvät ja jaksavat tehdä sen arvokkaan työnsä paremmin

arvoisa puhemies

aloite on ihan hyvä että tähän puututaan jotenkin ja pyritään löytämään järjestelmä jotta epäselvyyksistä päästään irti

ehkäpä yhtenä viestinä mitä voi pohtia sitten lakivaliokunnassa on se että äänestyskoppiin tulisivat numeroesimerkit mallit joissa olisi sitten vaikka seiskassa se väkänen niin silloin se eroaisi selkeästi ykkösestä

kun kuitenkin nykypäivän rauhanturvaustehtävät ovat entistä vaarallisempia ja vammautumisia tulee niin onko nyt tässä budjetissa varauduttu jonkin lohkon alla semmoisilla varoilla että nämä kuntoutukset saadaan vihdoin ja viimein pyörimään kunnolla

arvoisa puhemies

ay liikkeiden jäseninä on muidenkin kuin salin vasemman laidan puolueiden edustajia jolloin se ei välttämättä kovin oikeudenmukaiselta tunnu

mutta myös sitten suuret yritykset voivat saada varsin vaikuttavia asemia kun useita eri edustajia tulee valituksi heidän rahoituksellaan

arvoisa puhemies

edustaja kataja antoi ymmärtää että perussuomalaiset ovat tämän kokonaisuuden takana tämän esityksen takana kylläkin

siinä on paljon hyviä puolia ja sen takia yksimielisyys on löytynyt

nyt eu on pakottamassa suomea näihin pikku muutoksiin mutta samaan aikaan hallitus on tekemässä monia muita korvaavia toimenpiteitä joilla varmistetaan se että suomalainen kuljetusyrittäjä pärjää paremmin

tästä edustaja katajan sanomisesta että hyvävaraiset maksavat kiinteistöveroa

entä ne maaseudun leskirouvat jotka pitävät siellä vanhaa kotiaan vielä lämpimänä missä on isot kiinteistömassat navetat ynnä muut

ministeri berner tämä digitalisaatio on osa ratkaisua vinjettimaksut ovat osa ratkaisua ja siihen selkeä palautusjärjestelmä suomalaiselle kuljetusyrittäjälle

arvoisa puhemies

kaikki vaikuttavat kaikkeen ja tämä on vain pieni osanen ja lopuilla osasilla päinvastoin kuin edustaja tuppurainen vieressäni sanoi tehdään kuntien pakkoliitokset

mutta kysyisin

sote uudistus ja valtionrahoitusuudistus tulevat tekemään tämän huonon esityksen todeksi ja se on pakkoliitos

toiset saavat liitoilta toiset saavat isoilta yrityksiltä

onko se oikein että joku semmoisen puolueen jäsen maksaa liittoon maksuja mikä tukee toisen puolueen jäseniä eikä niitä oman puolueen jäseniä

mutta iso merkitys tässä rahoituksessa on sillä mimmoisia vaalipiirejä on

emme ole mikään maailmasta eristyksissä oleva valtio ja tämä on sen suhteen oikeaan osuva lakialoite

se poistaa sen mahdollisuuden että tavallinen kaduntallaaja voisi päästä vaaleissa läpi toreja kiertämällä pienellä budjetilla

huomioitavaa on myös se että suuri osa näistä houkutelluista ja koulutetuista henkilöistä on maahanmuuttajanuoria jotka kuitenkin asuvat täällä ja kyseessä on silloin myös suomen tulevaisuus

tarvitaan rahaa ja tämä suosii näitä vanhoja puolueita millä on nämä liitot ja yritykset takana

dementia edustaja kalle eli gseitsemän ei pöydän annista vastaava

aikaisemmin sanoin että tämä hallitusohjelma kestää korkeintaan vuoden

se herätti hieman hilpeyttä salissa

kuitenkin hallitusohjelmasta josta löytyy siis hyviäkin kohtia ja joka on jopa siedettävä jossain määrin löytyy teidän itsenne määrittelemänä että talousarvion mukaan se otetaan auki ja viimeistään kahden vuoden päästä otetaan isompi tarkastelu